ensiksi haluan lämpimästi kiittää niitä kaikkia kansanedustajia ketkä ovat olleet pohjoismaisessa työssä mukana ja vielä lisäksi niitä kansanedustajia mitkä ovat tämän salin ulkopuolella eli uusiutumista tuli meidän neuvostoon aika paljon

kuinka nyt sitten polttoaineeseen liittyvät tulevat budjettisupistukset esimerkiksi polttoaineen palautusjärjestelmän purkaminen maatalouspuolelta tulevat edelleen kiihdyttämään tätä katteen saamista maatalouteen

meille on hyvin paljon tullut viestejä eri järjestöiltä maataloustoimintaa hyvin lähellä olevilta järjestöiltä että heiltä on supistumassa jopa puolet heidän toiminta avustuksistaan

arvoisa puhemies

kantaverkoksi ei kuitenkaan lueta tosiasiassa paikallista kulutusta palvelevaa korkeajännitteistä jakeluverkkoa jolla ei ole valtakunnallista sähkön siirtotehtävää

on tehty mietinnöstä poikkeava tiedotus on nurmi äänestämään miten teija ja risto turunen sen ehdotus ei hoitovastuu majaa tai arvoisa puhemies

tämä muutos on hyvä ja tämän on valiokuntakin hyväksynyt mutta korostaisin tässä lainsäädäntömuutoksessa sitä että hankehallinnon byrokratiaa tultaisiin keventämään kuten täällä lausunnossakin on

kuitenkin tällä hetkellä kuntien taloutta on kovinkin karsittu

tämä vaikuttaa tietenkin siihen niin sanottuun henkiseen puoleen millä tavalla me vanhuksia hoidamme siellä vanhainkodissa ovatko ne ystävät siellä missä heidän puolisonsa on

haluaisin korostaa juuri tätä kohtaa että meillä on useita kehittämishankkeita joiden byrokratia on suomessa kiristynyt ja toivon että tässä otetaan huomioon tämä asia

on todellakin ikävää näin itsenäisyyspäivän jälkeen lähteä tämmöistä uutista kuuntelemaan että suomalaista perusomaisuutta myydään ulos varsinkin tämän huoltovarmuuden ja turvallisuuden osalta

eli hyvin kivihiilenmustaa politiikkaa

oikeastaan edustaja tynkkyselle vielä että jos me nyt vain jäämme odottelemaan tämän palon markkinahinnan hinnan edelleenputoamista ja odotella koska kivihiilen ja

arvoisa puhemies mikä käy

ennuste

arvoisa puhemies

erittäin hyvä että tällä lailla saadaan järkeistettyä näitä it hankkeita valtionkin osalta mutta tässä on yksi ongelma vielä tämä laki ei nyt suoraan siihen auta eli nämä käyttöoikeudet

puhemies

yhtä lailla siellä luvattiin monessa kohtaa että myös yritysten byrokratiaa tullaan keventämään niin kuin tuossa mainitsitte eilisessä puheessanne yhtä lailla hallituksen linjoista jokaisesta puolueesta tämä tuli

eli milloin ja missä vaiheessa voisin ministeriltäkin kysyä päädytään tämmöiseen niin kuin sanotaan yhtenäiseen virkamieskäsittelyyn myös käyttöoikeuksien osalta

kysymys kauppojen aukioloajoista on vuosikymmenten aikana keinunut ristiaallokossa ymmärrettävästi

arvoisa puhemies

selkeä valtaosa kaikista kuluttajista meistä suomalaisista pitää sunnuntaiaukioloja hyvänä palveluna ja myönteinen suhtautuminen on lisääntynyt uuden sääntelyn aikana

punnittavana on ovatko muutokset ratkaisevia kun arvioidaan yhteiskunnan kokonaisedun mukaisuutta

keskeiset muutokset ovat reaktorityypin ja laitostoimittajan vaihtuminen laitoksen maksimitehon pienentyminen ja yhtiön vähemmistöomistuksessa tapahtuneet muutokset

esimerkiksi tuossa ilta yhdentoista aikaan liisankadulla kaikkien kauppaketjujen ovet ovat avoinna ja houkuttelevat matkamiestä kaupoille vaikka olisikin jo kotiintulon aika

yhteiskunnan kokonaisetu on se mitä jokaisen kansanedustajan on kohdallaan huolellisesti pohdittava

mainitsitte verotuksen ja luvituksen ja nehän ovat juurikin valtion keinoja ohjata energiaa

onko nyt tähän luvitukseen sitten tulossa joitain erinomaisia asioita että saataisiin tämä virkamiesasento oikealle uralle että näitä asioita ruvettaisiin käsittelemään

myös valiokunta tähdentää tällä hetkellä poliittista kokonaisharkintaa

vai johtuuko tämä nyt sitten ympäristöministeriön vihreästä näkökannasta että pyritään siihen että mikään lähestulkoon mikään kotimainen energiamuoto ei olisi jollain tapaa suomessa sallittua

siitä olemme varmastikin kaikki samaa mieltä että turvallisuudesta ja ympäristön huomioimisesta ei voida missään oloissa tinkiä

itse olen ehkä kokenut tämän niin että vihreät hyväksyvät vain lihasenergian ja hankaussähkön

keskustan eduskuntaryhmä vaatii että jatkossakin on pyrittävä huolehtimaan lähikauppojen toimintaedellytyksistä

haja asutusalueilla lähikaupat usein turvaavat myös meidän vanhemmankin väestön palveluita ja muita tärkeitä palveluita jotka muuten olisivat hävinneet alueelta

keskusta painottaa edelleen että kaupan hankinta ja ostovoimaa tarkastellessa on huomioitava hankintaketjun avoimuus ja parannettava paikallisten tuotteiden pääsemistä kaupan jakeluun

suomalaisen vähittäiskaupan kannalta olennainen lainsäädännöllinen kysymys kilpailulain muutos on parhaillaan erillisessä käsittelyssä eduskunnassa ja talousvaliokunnassa mietinnöllä

keskustan eduskuntaryhmä yhtyy myös talousvaliokunnan lausumaehdotukseen jonka mukaan eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy selvittämään ydinenergialain kokonaisuudistustarpeita

energiasopimus olisi samalla sopimus kotimaisen uusiutuvan mittavasta edistämisestä

se tuo työpaikkoja koko suomeen parantaa omavaraisuuttamme huoltovarmuuttamme korjaa vaihtotasettamme ja auttaa osaltaan meitä vastaamaan kansainvälisiin velvoitteisiimme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

korkeiden työvoimakustannusten vuoksi etenkin erikoiskaupassa sunnuntaitunnit tekee useimmiten yrittäjä itse ja sittenkään sunnuntaiaukiolo ei ole pienelle kauppiaalle aina kannattavaa bisnestä

suomi tarvitsee monipuolista energiatuotantoa

tehdään ihan uusi luokka metsään eli tämmöinen järeän puun metsikkö nyt ensinnä ja sen ympärille sitten tehdään vielä määrätynlainen vahva byrokratia

jo edelliset keskustajohtoiset hallitukset päättivät historiallisen mittavasta kotimaisen uusiutuvan energian lisäämisestä mutta viime eduskuntavaaleissa valtaan noussut sinipunahallitus tietoisesti romutti tehtyjä päätöksiä

aukiolotuntien lisäämisellä tavoiteltiin myös kokoaikaisten työsuhteiden lisääntymistä

nyt kun hallituksen ja vihreiden yli kolmen vuoden hiilenmusta harharetki näyttää ainakin puheissa päättyneen suomessa on kaikki edellytykset ottaa jättiharppaus kohti luonnonvarojemme kestävää hyödyntämistä ja biotaloutta

olemme valiokunnassa kuulleet useita asiantuntijoita ja asiantuntijalausuntoja

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mielestäni tässä nyt ammutaan vähän tykillä kärpästä tällä hetkellä eli tässä oletetaan että puun saatavuus tulee heikentymään näiden meidän suurten investointien vuoksi

kun eussa asetetaan lainsäädäntöä niin meidän suomalaiset virkamiehemme kiristävät sitä edelleen ja nämä ehdot ovat niin voimakkaita että sitten välttämättä tämmöinen nuori ja pieni yrittäjä niihin ehtoihin ei notkistu

keskustan eduskuntaryhmän mielestä tarvetta on voitava käyttää ainakin turvetta on voitava käyttää ainakin niin kauan kuin suomeen tuodaan hiiltä ja öljyä ulkomailta

toisena syynä näen tässä ja oikeastaan tulevallekin hallituskaudelle nämä jatkuvat organisaatiomuutokset

mutta tälläkään hetkellä puumarkkinat eivät täysin toimi ja varsinkin kun katsotaan alueellisesti kuten tuli tuossa etelä pohjanmaan ja lapinkin puun saatavuus niin siellä ei ole kaikilla alueilla sellupuullekaan esimerkiksi kysyntää

keskustan eduskuntaryhmä on edellyttänyt että aukioloaikauudistuksessa huolehditaan siitä että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus pyhittää itselleen edes yksi vapaapäivä viikossa

meillä tullaan entisestään harventamaan tätä valtion elinkeinosektorin neuvontakenttää ja sitä saavutettavuutta

suomen tilanne on niin vakava että tarvitsemme isoja uudistuksia investointeja rohkeita ratkaisuja ja poikkeuksellista yhteistyötä

näen että tässä on meillä paljon tekemistä jos me meinaamme näillä rahoilla saada se kohtuullinen vaikutus että saadaan uusia työpaikkoja ja uutta elinkeinoa suomeen

suomi on laitettava kuntoon ja maamme suuntaa muutettava

puhutaan etäännyttävästi työntekijöistä ja yrittäjistä

keskustan eduskuntaryhmä edellyttää että edelleenkin selontekoon asetettuja näkökulmia seurataan tarkkaan ja tarvittaessa ollaan valmiita toimenpiteisiin

eli siltäkään pohjalta tällä rajausesityksellä ei ole pohjaa

kun tämä laki täytyy vielä kaiken lisäksi käydä notifioimassa eussa ja meillä on myös muita metsä eli kemera tukien notifikaatio siellä olemassa niin on vaarana että tässä notifikaatioprosessissa voivat mennä toisetkin asiat pesuveden mukana pois

eli en näe itse tätä rajausta millään tapaa tarpeellisena tässä vaiheessa ja meillä on järjestelmät jotka reagoivat mahdollisiin puu ja hintamarkkinoihin

keskustan talousvaliokunnan esitys on hylkyesitys tästä ja meillä on myös lausumaesitys että vahvistetaan vielä sitä järjestelmää mikä tälläkin hetkellä on olemassa ja tarkkaan katsotaan jos tulee mahdollisia muutoksia ja merkittäviä markkinahäiriöitä niin nämä rajaukset voitaisiin sen jälkeen vasta ottaa käyttöön

arvoisa puhemies

ensin tätä meille puhuttiin puupulana sen jälkeen meillä on esitelty tätä hintahäiriönä ja kolmantena asiana tässä tuntuu sitten kuitenkin olevan että suurteollisuus ja eräät toimijat haluavat valvoa meidän puuvirtojen tämänhetkistä markkinatilannetta

esimerkiksi jos lautamies on jäävi asian käsittelyyn niin tämän jälkeen siellä ei olisi sitten kuin yksi lautamies tai jos vähennetään vielä niin sen vähemmän

on muutamia tapauksia missä tuomarit ovat jälkeen tai tuomarin tuomarikokouksessa on arvioitu tämän uhrille tulleen vahingon arvoa ja siellä on kuitenkin pystytty maalaisjärkisesti tuomaan siihen se oikea vahingon arvo siinä tilanteessa

eli kyllä tässä on tärkeää saada uudet työpaikat metsäteollisuuteen mutta meillä on tuhansia työpaikkoja ja pitkäaikaisia investointeja myös energiateollisuudessa

toinen on tässä lakivaliokunnan hyvä toive että tämä raha tai tämä säästö voitaisiin mahdollisesti uu sien tuomareitten rekrytointiin ja koulutukseen ohjata mutta epäilen että tämän rahan käyttötarkoitus on varmaan valtion suuri pohjaton kassa

ikärajan nosto on aivan hyvä kuten esille on otettu

arvoisa puhemies

kärnä sanoi aivan oikein että energiavirasto ja ministeriö sanovat että tästä ei tule suurta byrokratiaa mutta se tarkoittaa juuri heidän omia osioitaan

me joudumme tekemään energialaitoksissa uusia laatujärjestelmiä katsomaan mistä se puu tulee ja mihin se on menossa ja missä kasassa on mitäkin tavaraa

on vähän niin kuin vielä harmaata aluetta kuinka sitä tullaan tarkkailemaan mitkä ovat siinä sitten sanktiot ja jos ne puut ovatkin väärässä kasassa niin mitä siitä

olen samaa mieltä siitä että poikittaisliikennettä tulisi edistää myös suomen sisällä myös neuvostoliiton korjaan venäjän suuntaan täällä on puhuttu markoista mutta nyt puhuin virheellisesti tästä

yhtä lailla kuin liikennettä puu ja energiakuljetuksien osalta suomen venäjän ja ruotsin välillä yhtä lailla raideliikennettä porin satamaan tulee kehittää

rikkidirektiivin osalta kysyisin ministeriltä vielä